ja emakkohäkkiä kun ajattelee vaikka nyt tiineen emakon ensimmäisiä vuorokausia minä koen että se on hyvinvointia että saa olla rauhassa yksilönä sen sijaan että tappelee ryhmäkarsinassa ja uusii sen tiinehtymisen kolmen viikon päästä

siksi suomenkin ainoa tapa millä pitkällä tähtäimellä työpaikkoja saadaan kestävästi luotua on kilpailukykymme parantaminen

nykyiset yrittäjyyden edistämisen muotomme eivät kaikilta osin riittävästi huomioi tätä murrosta minkä vuoksi keinovalikoimaamme on päivitettävä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kukaan ei tiedä sitä kuinka moneen kanalaan sikalaan navettaan tai muuhun tuotantorakennukseen enää tämän syksyn pimeyden koittaessa valot syttyvät

uskon ja tiedän että jokainen tälläkin hetkellä tuotannon lopettamista suunnitteleva on aina halunnut olla koko sydämestään kotimaisen ruuan tuottaja

nyt vain on tilanne sellainen että ei ole viljaa varastossa ei ole rahaa tilillä

tilojen investoinnit on jäädytetty tuotantorakennuksista katkaistaan sähköjä maksamattomien laskujen takia peltoja kylvettiin keväällä ilman lannoitteita ja lähes kaikesta muustakin tingitään

voimmeko edes kuvitella minkälaisen kuvan nuori saa maaseudusta maaseutuyrittäjyydestä tai yrittäjyydestä yleensä nähdessään vanhempiensa jatkuvan paineen ahdistuksen valvonnan pelon sen kaiken tuskan mikä siellä arjessa on aamusta iltauniin asti kuinka valtava kynnys on palata opiskelujen jälkeen maaseudulle tai perustaa yritys jos päällimmäisenä mielessä on vain näihin liittyvä kurjuus ja epätoivo

lainsäätäjän asemasta katsottuna päällimmäinen tunne tästä kaikesta on riittämättömyys

muutama ajatus tulevista toimista

toisin kuin tänään ollaan kuultu että kokoomukseen voidaan luottaa lisätalousarviopaketti nyt keväällä taisi kyllä vain jäädä heistä kiinni

ihmettelen esimerkiksi sellaista asiaa että kilpailulainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista tilannetta jossa kaksi lihataloa vaikka päättäisi perustaa yhteisen vientiyrityksen joka tullaisi ja veisi ylituotantolihaa esimerkiksi kiinaan

hankintalakia koskeva valtioneuvoston linjaus valtion hankinnoista ruokahankinnoissa on oikea ja tulee panna täytäntöön nopeasti ja se on tuotava myöskin hankintalain tekstiin ja tuotava sitä kautta kaikkiin julkisiin hankintoihin

näitä varsin nopeasti tilannetta parantavia ehdotuksia maatalous nyt muun muassa kaipaa ja näiden toteuttamiseen meillä on kaikki mahdollisuudet mikäli saamme asian taakse koko tämän salin

oppositiossa on välillä ajettu kaksilla rattailla mutta välikysymyskeskustelu on tänään mielestäni osoittanut sen että tässä salissa on yksimielisyys maatalouden ja kotimaisen ruuan puolesta

arvoisa puhemies

haluan vaan tässä kohtaa tuoda myöskin sellaisen tosiasian tietoisuuteen että meillähän ovat koko ajan uudet navetat rakentuneet pihatoiksi

kyllä täytyy antaa sellainen luontainen vaihtoehto ja antaa se myöskin niin että kehotetaan kannustetaan tuodaan esille niitä hyviä puolia siitä pihatosta ja tällä tavalla niitä investointeja suunnataan sinne vapaamman liikkuvuuden puolelle

esimerkiksi saksassa sianlihan tuotantoa tuetaan merkittävästi tällä energiantuottamisella ja juuri sen maan sianlihan hinta määrittelee myöskin pitkälti euroopan unionin sianlihan markkinahinnat joista taas me täällä suomessa sitten joudumme kärsimään

se markkina meidän pitää ottaa haltuun ne kuluttajat jotta me saamme ne hyvät lähiruoka luomutuotteet myöskin eteenpäin

rouva puhemies

valiokunnan puheenjohtaja esitteli hyvin tämän mietinnön ja toi ansiokkaasti esille myös sen että traktorit saavat uusia korttiluokkia

samalla myöskin tulee monipuolisia traktoreita tulevaisuudessa eri luokkia

ja erityisesti yleisperusteluissa ensimmäisessä kappaleessa mainituissa sääntelyn keventämisessä selkeyttämisessä ja tarpeettoman sääntelyn purkamisessa toki niin kuin jo on tullut muutamassa puheenvuorossa esiin jäi kyllä aika merkittävä määrä töitä

tässä on tosiaan löydetty tälle siirtymäajalle perustelut ja on niin että tätä voidaan lähteä toteuttamaan

tässä vain taitaa tulla todellisuudessa sitten tulevaisuudessa se että nämä ovat viljelijöitten koneita joilla nämä käsittelykokeet tullaan suorittamaan tarkoitan siis sitä että niitten nuorten vanhempien koneilla

tämä on tosiaan aivan ylikorostettu asia koska kun miettii sitä että kun isoilla rakennusurakoilla myöskin kilpailutetaan kuljetuskalustoa niin siellä on vain tehtävä kokonaisuuksia sellaisia missä ne kuorma autot eivät pysty suoriutumaan jolloin ne ottavat itse myöskin sinne aliurakoitsijoikseen näitä traktoriyrittäjiä

tälle on liika iso julkisuudenkuva annettu ja minä toivon että valiokunnan puheenjohtaja jossain kohtaa tätä myös vielä julkisesti oikaisee

arvoisa rouva puhemies

minä vielä tähdennän paria asiaa

tuossa lueskelin vielä tuota uutta mietintöä ja en löytänyt kyllä mitään mainintaa asiasta joka on tämän päivän voimassa olevassa lainsäädännössä tämä polttoainepoikkeus elikkä maatalouden ja metsätalouden harjoittamiseen käytettävän kevyen öljyn elikkä moottoripolttoöljyn käyttöoikeus ja sitten jos ajetaan muuta kuin maatalouden ja metsätalouden harjoittamisen ajoa niin voi tämän päivämaksun suorittaa

millä tavalla tämä nyt sitten tulee huolehdittua ja onhan niin että edelleen maa ja metsätalouden harjoittaja saa ajaa tällä kevyemmin verotetulla polttoöljyllä elikkä moottoripolttoöljyllä

sitten toinen asia mikä tässä rupesi vähän ihmetyttämään on myös se miten nyt sitten tullaan jatkossa tuolla tien päällä tätä valvomaan kun niissä rekisteriotteissa ei ole sitä nopeusluokkaa ennen kuin tietysti kaikista uusista rekisteröinneistä tästä eteenpäin ensi vuoden aikana tulee olemaan

arvoisa rouva puhemies

minä ymmärrän tämän problematiikan ja ymmärrän myös sen että nämä polttoainemääritelmät on siellä toisessa laissa tehty mutta minä odotin kyllä valiokunnalta tähän mietintöön myös sitä mainintaa vähän samalla tavalla kuin nykyisessäkin laissa on jossa olisi mainittu muutamalla virkkeellä se millä tavalla ja mikä laki ohjaa tätä polttoainekäyttöoikeutta

tämä on niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edustaja jalonenkin sanoi kompromissi ja äärimmäisen sekava ja tämä on kyllä myös todella sekava tämän polttoaineenkin käytön ja tämän valvonnan kannalta

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

täällä on käyty kiivas keskustelu tästä vuorotteluvapaalaista ja minä haluan vain tuoda pienen selvyyden siitä että valiokunnan puheenjohtaja käytti mietinnön esittelypuheenvuoron käytti siinä myöskin henkilökohtaista näkemystään ja käytti myöskin oman puheenvuoron vielä jossa korosti että hän puhuu henkilökohtaisesta näkemyksestään

minä haluan korostaa sitä että valiokunnan mietintö oli kuitenkin enemmistön näkemys ja että hallituksen esityksen yksityiskohtia siellä kyseenalaistettiin aika monessakin kohtaa hyvin tarkoitushakuisesti

totta kai vastalauseita tuli myöskin mietintöön

mutta kyllähän tässä tämä keskustelu vain kertoo siitä että isoon kuvaan ei ole asian kuin asian kohdalla reagoitu eikä sitä huomattu vaan halutaan vastustaa kaikkia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä olivat ne pieniä tai isoja

valiokunnan varapuheenjohtaja ansiokkaasti esitteli sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön lomituspalvelulain muutoksista ja kuten tiedämme hyvin niin nyt on kyse viljelijöiden ja turkiseläintuottajien sosiaaliturvasta ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia tänäkin päivänä ja myöskin jatkoa ajatellen

tämän tilapäisesti alle kuuden eläinyksikön tilan lomituksen järjestämisen tai jopa sitten sellaisen tilanteen jossa on tilalla tuotantotauko kuten esimerkiksi broilerintuottajilla jolloin on myös kuitenkin välittömiä kotieläintöitä tehtävä

nämä ovat tyypillisiä ja erityyppisiä juuri nimenomaan täällä siipikarjapuolella ja olisi ollut tarpeellista tässä kohtaa tasavertaisuuden vuoksi niitä tuoda myöskin esille niin että myöskin tämä tuotantosuunta olisi huomioitu

kokonaisuudessaan tämä mietintö antaa tulevaisuuden sosiaaliturvan myöskin kotieläintuottajille ja tuo sitä tarpeellista jaksamista mitä myöskin viljelijän ammatissa tarvitaan

arvoisa puhemies

täytyy muistaa myöskin se että tämä tuo sellaista hyvää itsehallintoalueen vapautta myös siihen vuorovaikutukseen siellä omalla alueella ja minä uskon että sen maakuntakaavan lopullisen tuloksen hyväksyminen tulee tuomaan sen lähemmäksi sitä itse kuntalaista myöskin kun se todella päätetään siellä omalla alueella

ja edelleen korostan vielä sitä että tässä ollaan menossa nimenomaan sen sääntelyn sujuvoittamisen kautta myöskin lähemmäs sitä kuntademokratiaa